kyllä toisaalta pitää muistaa sekin että pitää arvostaa myös sitä ammattitaitoa mikä tällä hetkellä meidän osaajillamme on

kilpailutuslainsäädäntö sanoo

onkin perusteltua arvioida että vanhuspalvelujen laadukas toteuttaminen ei onnistu pelkillä laatusuosituksilla vaan tarvitaan laki vanhuspalveluista

ei mikään laki estä ostamasta laatua

vedettiin kaikki turkistarhauksetkin tähän ja kun ne sattuvat olemaan siellä minun reviirilläni niin sanon että kyllä on viety sitä on myöskin poronhoitajien sijaiskokeilua viety eteenpäin

tässä on nyt minun mielestäni pikkuisen menty siihen että tässä leimautuvat nekin jotka toteuttavat tätä työtä ja antavat ihan sielunsakin vanhustenhuollolle

arvoisa herra puhemies

meidän kaikkien välittämisestä on nyt kysymys

minä kovasti ihmettelen sitä että te aliarvioitte nyt toisaalta sairaanhoitopiirienkin osaamista ostaa laatua kyllä ne varmasti osaavat

on ihan täysin mahdollista

minä olen pyytänyt terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta myöskin sen laskelman mitkä ovat ne summat mitkä ovat ajaneet tähän näin ja sitten me olemme ministeriöstä pyytäneet myöskin meidän talouspuoleltamme tämän arvion tästä asiasta

minä uskon että se on se yksi syy minkä tähden sitten kolmikantaneuvotteluissa ei kovin herkästi olla menty siihen mutta vielä korostan sitä että on näitä palautettu mutta koko ajan pitää arvioida palautetaanko ja kuinka paljon pitää palauttaa vielä jatkossa ja mikä se palautuksen tapa on onko se sitten vakuutusmaksujen vähentäminen mutta kyllä tämä asia luupin alla on

sitten aivan kuten edustaja kysyi niin tiedottamisessa me pyrimme mahdollisimman hyvään ja selkeään tiedottamiseen ja myöskin faktoihin perustuvaan

työryhmän tehtävänä on arvioida ikäihmisten palvelujen kehittämiseksi tarvittavat lainsäädännön peruslinjaukset ja tehdä esitykset lain sisällöstä ja muodosta

pitää muistaa myös se että meillä on todella hyvää palvelua tämä kysymys on loppuunkäsitelty sitä seuraa kysymyksen edusti

valiokunta painottaa erityisesti sitä ettei metsähallitus lakia koskevalla lakimuutoksella ja ehdotuksella vaikuteta jokamiehenoikeudella tapahtuvaan luonnon virkistyskäyttöön tai muuhun virkistyskäyttöön eikä muuteta virkistyskäyttöön liittyvää perusinfrastruktuuria maksulliseksi

nyt pitää muistaa sellainen asia että tämä lakiesitys liittyy tähän toimeentulotuen ja nimenomaan työttömyyspäivärahan karenssiin

erikoissairaanhoidon tavoitteiden toteuttaminen edellyttää vaativan hoidon alueellista ja valtakunnallista keskittämistä

nimittäin nyt on niin paljon liikkeellä myös väärää tietoa ja sen erottaminen mikä on väärää ja mikä on oikeaa ei ole kovin helppoa mutta meillä on kaikki tiedottaminen keskitetty terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle josta muun muassa te voitte saada lisää tietoa

nimenomaan tämä hoitotuki ja omaishoidontuki ovat siellä sata komiteassa nyt pohdittavana voidaanko niitä jollain lailla yhdistää ja kuinka paljon voidaan esimerkiksi niiden tasoa korottaa tai mitä voidaan tehdä

nyt haluan muistuttaa sellaisen asian että tämä on kuitenkin itsenäinen laitos ja me emme ministeri hyssälän kanssa ole olleet niitä henkilöitä jotka ovat tehneet niitä päätöksiä mitä tämä laitos aikoo tehdä tässä tilanteessa emmekä myöskään siitä mikä on aikaansaanut näitä menoja

uudella lailla on tarkoitus nostaa osa laatusuosituksissa olevista asioista lain tasolle koota eri laeissa olevat ikäihmisten palveluita koskevat säädökset sekä luoda valvontaviranomaisille edellytykset vanhuspalvelujen laadun valvonnalle

alueellista ja valtakunnallista keskittämistä tarvitaan erityisesti silloin kun sairaus on harvinainen ja sen hoito vaatii erityistason osaamista ja välineitä

ensin katsotaan että jos kieltäytyy toimenpiteistä koska meidän sosiaaliturvamme on vastikkeellista joutuu sille karenssille ja sitten on myöskin samat ehdot siellä toimeentulotuessa

mutta haluan korostaa sitä että tiedän että reumasairaala on erittäin osaava ja lasten reuman hoidossa meillä tulee olemaan ongelma ellei reumasairaalan osaamista pystytä hyödyntämään

sarkomaa käytti hyvän puheenvuoron näistä käytännöistä

oikeudet säilyvät siis ennallaan

jos omaishoidontuki saadaan nyt niin kuin on suunnitelmissa kelan maksettavaksi se helpottaa nykyistä tilannetta jossa omaishoidontuen saamiselle on erilaiset kriteerit riippuen siitä missä kunnassa ihminen asuu vain erilaista kriteeri omaishoidon tuen saamiselle

lainsäädännöllä on vahvistettava asiakkaan asemaa ja itsemääräämisoikeutta

näistä käytännöistä joita on nyt meneillänsä kyllä täytyy todeta se että ei raha ratkaise yksin tätä asiaa

meillä on tällä hetkellä tämä kunta ja palvelurakenneuudistus ja siihen liittyvä sosiaali ja terveydenhuollon selvitys ja tämän kuun lopussa sosiaali ja terveyspoliittinen ministeriryhmä käsittelee sitä osuutta nimenomaan tätä sosiaali ja terveydenhuollon osuutta siitä

mehän olemme silloin jo aikaisemmin tehneet sellaisen päätöksen että on määrätyt asiat mistä meidän pitää saada itse päättää ja se on sovittu

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

valiokunta korostaa myös sitä että valtion retkeilyalueilla tulee erityisen huolellisesti ja pitkäjänteisesti sovittaa yhteen metsätalouden harjoittamisen sekä matkailun ja virkistyskäytön intressit

nimittäin tänään aamupäivällä olen ollut juuri fimeassa keskustelemassa heidän kanssaan esimerkiksi niistä päätöksistä mitä tässä on tehty siitä että hieman pidennettiin tämän alueellistamisen aikataulua todetakseni sen että siellä on paljon rauhallisempi tilanne nyt koska silloin kun tulin tähän tehtävään meinasi käydä niin että olisi tullut joukkoirtisanoutuminen ja siitä syystä me jouduimme tekemään sen aikataulu uudistuksen sille alueellistamiselle ja nyt näyttää hyvältä

meillä esimerkiksi terveyspalveluissa samalla rahalla saa sekä hyvää että huonoa palvelua ja sen voitte todeta vattin toissa viikolla julkaistusta tutkimuksesta

ei tietenkään jos on sairas ihminen voi ottaa vastaan koulutusta eikä voi ottaa vastaan myöskään työtä

jos tätä yrittäisimme pitäisi säätää yhtä monta vanhuspalvelulakia kuin meillä on ikäihmisiä heidän tarpeensa kun ovat yksilölliset eivätkä ne ole tyhjentävästi kirjoitettavissa lakiin

nyt on tavoite se että me teemme tällaisen portaalin koska nyt on ongelma se että ei edes tiedetä mitä apuja voisi saada osatyökykyisten auttamiseen eli työpaikoilla ei välttämättä ole tietoa

tässä on todella on useita tulos usein aika ajoin selvinnyt se että meillä todella maksetaan eläkkeitä enemmän kuin mitä kertyy koko ajan mutta pitää muistaa se että eläkeyhtiöiden tehtävä on lain mukaisesti sijoittaa turvaavasti ja tuottavasti ja meidän ministeriöitten ja ministerien tehtävä on nimenomaan luoda sellaista lainsäädäntöä että se sitten myöskin onnistuu

henkilöstövaikutuksiakin tällä on mutta ne jäävät hyvin vähäisiksi ja siihen valiokunta kiinnittää huomiota että metsätalousliiketoiminnan yhtiöittäminen sinänsä ei vaikuta metsätalouden henkilöstön määrään eikä tehtäviin

yksityisen reumasäätiön sairaalan konkurssista seurasi välitön tarve päivittää asetus siltä osin kun siinä säädetään lastenreuman hoidon keskittämisestä

mutta te varmasti tiedätte sen että huolimatta siitä että on tämä ranskan malli ranskassa ainoana euroopan maana ranska on valinnut tämän tien niin siellä on alkoholin humalahakuinen käyttäytyminen lisääntynyt elikkä ei ole auttanut ranskassakaan ranskan malli

aikataulu on hieman vielä avoin millä aikataululla voidaan siinä edetä

tähän kysymykseen vastaus

kyllä sitä nyt pyritään varmistamaan että näissä asioissa määrätyissä asioissa me pystymme vaikka meillä on yhdenvertaisuus siinä liikkumistilanteessa että pitää määrättyjen sosiaalietuuksien seurata perässä kuitenkin näistä määrätyistä meille omimmista asioista me haluamme pitää kiinni ja se on meidän sopimuksissa mutta sen pitää olla myöskin meidän lainsäädännössä

jonkin verran on rahaa varattu hallitusohjelman mukaiseen kirjaukseen jossa todetaan että päivähoitolakia uudistetaan mutta samanaikaisesti myöskin sitten on tämä kokonaisuudistus meneillään

elikkä me tulemme ohjeistamaan aivan varmasti meidän kuntakenttämme tähän asiaan ja se että täällä epäillään sosiaalityöntekijöiden kykyä arvioida tätä niin se on kyllä aika paksua

ja sama juttu

arvoisa herra puhemies

kyllä minä nyt toivoisin että hillittäisiin nyt itsensä tästä meuhkaamisesta koska nämä kaikki yksityiskohdat katsotaan ja me todellakin katsomme sitä valinnanvapautta katsomme sitä työllistymistä katsomme ennen kaikkea sen lapsen etua

tässä yhteydessä arvoisa puhemies on ihan lyhyesti todettava että vanhuspalvelulain säätäminen ei yksin ratkaise kaikkia ongelmia

arvoisa herra puhemies

erittäin tärkeitä kysymyksiä ja tuosta nettikaupasta sanoisin että totta kai meidän lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus fimea koko ajan tekee työtä sen eteen myös valistuksen kautta että tällaisia virheellisiä lääkkeitä ei olisi liikkeellä

meillä käynnistyy pilotti ja haetaan työyhteisöjä pilottiin mukaan ja kehitetään nimenomaan sitä miten me voimme auttaa näitä jotka ovat osatyökykyisiä

sosiaali ja terveysministeriön yliopistosairaaloiden ja erikoislääkäriyhdistysten edustajat sopivat viime viikolla työnjaosta reumapotilaiden keskitettävässä hoidossa

arvoisa herra puhemies

siitä on raporttia tulossa ihan tässä varmasti jo kevään tai jopa alkusyksyn aikana siitä miten me voimme saada lisää läpinäkyvyyttä tähän monikanavarahoitukseen ja siitä miten me voimme niitä ongelmia poistaa mitä monikanavarahoitus aiheuttaa

totta kai tässä pitää aivan niin kuin edustaja rossi sanoi katsoa kokonaisuutta ja pitää varmistaa koko fimean toiminta eikä missään nimessä vaurioittaa mitään kohtaa siitä

yleisen asenneilmapiirin on muututtava vanhusmyönteisemmäksi ennaltaehkäisyä tarvitaan ja terveyden ja toimintakyvyn edistämistä palvelujen resurssit on turvattava johtamista parannettava valvontaa tehostettava julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen yhteistyötä on lisättävä vanhustyön koulutusta on lisättävä ja palvelurakenteet on uudistettava

nimittäin olen kuulevinani että ihan kaikista niistä ei tiedetä mitä on meneillänsä

reumatautien vaativa hoito keskitetään viiteen yliopistosairaalaan

arvoisa herra puhemies

se on hyvin tärkeää että moniammatillista yhteistyötä tehdään varhaisessa vaiheessa varhain puututaan ja puututaan niihin syihin

minun mielestäni tässä on nyt mahdollisuus miettiä näitä kaikkia tukimuotoja mitä perheillä on miettiä miten me saamme ne nimenomaan joustaviksi ja perheitten elämäntilanteita paremmin huomioiviksi

arvoisa herra puhemies

sekä lasten että aikuisten reuma hoidetaan julkisessa terveydenhuollossa niin että yliopistosairaalat koordinoivat hoidon kokonaisuutta ja ovat vastuussa vaikeiden tautimuotojen hoitamisesta

mutta voitte ymmärtää sen että meillä on myös sellaisia lääkkeitä valitettavasti siellä liikkeellä jotka eivät ole minkään valvonnan piirissä koska joku vain tekee niitä ja laittaa liikkeelle ja niin edelleen

laki tehtiin näiden puskureitten yhdistämisestä sitten meillä on vakavaraisuussäännöstö tuloillansa sieltä iso lakipaketti ja sitten myöskin työeläkeyhtiöiden hallintosäännöksiä ollaan nyt muuttamassa eli että tätä osaamista nimenomaan olisi siellä

alusta lähtien kun olen tässä fuusiokeskustelussa ollut ja siitä aikoinansa päättänyt että se fuusioidaan niin siitä lähtien tästä on keskusteltu koska stmhän tulosohjaa tätä terveyden ja hyvinvoinnin laitosta

valtion metsätalousosakeyhtiöstä annetun lain mukaan yhtiön toimialana olisi metsätalouden harjoittaminen yksinoikeudella valtion omistamalla maalla ja puutavaran toimittaminen asiakkaille

pelkkä tulipalojen sammuttelu ei nyt tässä auta vaan mennään nimenomaan niihin syihin ja siinä me tarvitsemme koulua me tarvitsemme päiväkotia me tarvitsemme perhettä ja vanhemmuuden tukemista

herra puhemies

siitä kuinka paljon on rokotettu tai onko mahdollisesti kieltäydytty sellaisia tilastotietoja meillä ei ole mutta ainakin saamieni tietojen mukaan kyllä tehohoidon yksikön henkilökunta ja yleensä tällaiset niin kuin esimerkiksi luuydinsiirto ja tämän tyyppiset yksiköt ovat hyvin noudattaneet näitä toiveita ja ohjeita

jos kuntomaksulakiehdotuksen sisällä mietimme mukaan se että oikeutuksensa menninkäiset lukot

arvoisa herra puhemies

jos mennään nyt ihan tuohon toimeentulotukeen niin minä vielä kertaan sitä että meillähän suomessa on syyperusteinen sosiaaliturva elikkä aina arvioidaan syy ja sen perusteella tulee ensisijaisesti näitä tulonsiirtoja

koska yhtiölle myönnettäisiin lakiin sisältyvän luovutusvaltuuden perusteella yksinoikeus metsätalouden harjoittamiseen metsähallituksen hallussa olevalla tuottovaateen alaisella maa ja vesiomaisuudella yhtiön liiketoiminta rajattaisiin koskemaan vain yksinoikeuden kohteena olevaa aluetta

sen tähden minä sanoisinkin että tämä on erittäin tärkeä asia että jokainen nyt itsekin miettii kannattaako sieltä netistä tilata niitä lääkkeitä

helsingin tampereen ja turun yliopistolliset sairaanhoitopiirit ovat ilmoittaneet olevansa halukkaita toimimaan reuman hoidossa valtakunnallisina osaamiskeskuksina

se arvio siitä kuinka nopeasti ja mitä pitää tehdä aivan varmasti tämän syksyn aikana selviää ja mikäli on mahdollista nopeallakin aikataululla näitä asioita korjata niin varmasti tehdään koska yksi suuri ja tärkeä tavoite tälle hallitukselle on se että me saamme työurat pidemmiksi ja se että työ on parasta sosiaaliturvaa

mutta kyllä ilman muuta koko ajan pitää arvioida myöskin tätä puolta mihin edustaja viittasi mutta näillä me yritämme saada pidettyä ne eläkevarat

turku nuorten ystävänpäiväristuksen tuoda asian puimista ostojen tuottamisen tapana pedolle kahdestoista maaliskuuta kuluvaa vuotta virtanen

arvoisa herra puhemies

nyt kun on kysymys siitä että kansanterveyslaitos oli aika iso terveydenhuollon tutkimuslaitos ja sitten taas stakes oli sekä että niin nyt on kyllä suuri sellainen haaste että siellä säilyy vahvana myös sosiaalipuolen tutkimus ja kehittämistyö koska jos katsoo näitä kahta irrallisena siinä on painottunut se terveyspuoli

aina pitää sitten muistaa että myös jokin omavastuukin on jos sellaista tekee ja tietenkin pitäisi aina varmistaa sitten se lähettävä taho onko lähettävä taho virallinen taho koska virallisia tahoja tietenkin valvotaan ja siihen meillä on ihan eurooppalainen systeemi

sosiaali ja terveysministeriö on lausunut kun on pohdittu mitkä ovat niitä erikoisalueita ja erikoislääkärikoulutuksia että geriatrian erikoislääkärikoulutusta halutaan lisätä

aivan lopuksi arvoisa puhemies

suomalaiset ikäihmiset ovat tämän maan rakentaneet meille hyväksi paikaksi elää

sitten te kysyitte vielä jos saa anteeksi puhemies sanoa

samoin menetellä päivystyksen kolmannen osion osalta c

joskus orava täysistuntoon tiistaina kahdestoista maaliskuuta kuluvaa kuuta klo neljätoista suuri valiokunta alkaa kello fimea ei olisi kaatunut

tätä nyt selvittää sata komitea ja pohtii että me voisimme kehittää niitä etuisuuksia että sinne toimeentulotukiluukulle ei tarvitsisi mennä

osakeyhtiö olisi metsähallituksen hallinnoima jolloin metsähallitus vastaisi lähtökohtaisesti yhtiötä koskevasta omistajaohjauksesta siten kuin valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annettu laki säätää

mutta sitten mäkisalo ropposen kysymykseen vastaan että olen ehdottomasti sitä mieltä että lääkkeitä ei pidä siirtää kauppoihin marketteihin ja näihin vähittäistavarakauppoihin ollenkaan koska nimenomaan apteekeissa saa samaan hintaan sen lääkeneuvonnan

hallituksen vastauksen jälkeen käydä

mitä nopeammin me saamme näitä rokotteita sitä enemmän me saamme taitettua tätä tautifrekvenssiä ja tautiin sairastuneitten määrää ja siitä syystä nämä rokotteet todella tulisi nyt laittaa liikkeelle jos ja kun niitä sinne kuntiin saadaan

puhujalistalla ensimmäinen puheenvuoro välikysymykseen esim

sitten on tarpeen myöskin tämä lääkehoidon kokonaisarviointi johon nyt koulutetaan tällä hetkellä proviisoreita ja farmaseutteja ja lääketieteen edustajia ja hoitotyön edustajia että yhdessä voitaisiin arvioida mikä lääke on sopiva ja mitä lääkkeitä ei voi yhdistää

mustia

me olemme yhdessä sopineet että kunnille ei tuoda mitään sellaisia lisävelvoitteita jotka lisäisivät niiden kustannuksia ja tässä puhutaan nimenomaan näistä normitalkoista mitä siellä meidän päätöksissäkin on